tämän hallituksen suuri tehtävä on löytää keinot siihen miten koulutuksellista tasa arvoa saadaan edistettyä ja miten saadaan lisää säätykiertoa tähän yhteiskuntaan niin että jokainen omista lähtökohdistaan voi saada resurssit käyttöönsä

nyt nämä koulutuksen tasa arvorahat jotka ovat voi sanoa suurempia kuin koskaan sekä ryhmäkokojen pienentämiseen että niiden alueiden kouluihin joissa tarve on kaikkein suurin ovat erittäin hyvä panostus näinäkin tiukkoina aikoina

mutta sitten arvoisa puhemies haluaisin kommentoida edustaja alanko kahiluodon esille ottamaa asiaa sitä että korvattaisiin oppivelvollisuuden nosto näillä moniammatillisilla ryhmillä

niitähän on perustettu eri puolille kuntia mutta niitähän on perustettu juuri sen vuoksi että tavoitettaisiin ne nuoret jotka menetetään siinä nivelvaiheessa

ja nyt tällä oppivelvollisuusiän nostolla pyritään puuttumaan siihen nivelvaiheeseen jotta jokaiselle saadaan toisen asteen ammatillinen tai lukiotutkinto

mutta kun rundgren sanoi että markkinat ajavat nyt liittovaltioon niin kyllä kaikki asiantuntijatkin tunnustavat että jos me nyt päättäisimme rakentaa euroopan unionista liittovaltion niin kyllä se kestäisi niin kauan että tämä kriisi olisi ehtinyt mennä ja seuraavakin mutta ehkä sitten sitä seuraavaa varten se olisi tullut

sitä paitsi tämä liittovaltio edellyttäisi myös perussopimuksen muuttamista joka olisi pitkä tie

arvoisa puhemies

kyllä täytyy sanoa että sen jälkeen kun edellinen hallitus nosti näitä kaikkia energiaveroja ja nyt tämä hallitus tekee inflaatiotarkistuksen erääseen senttimääräiseen veroon siitä ruvetaan puhumaan eriarvoistamisverona että tehdään inflaatiotarkistus niin kyllä täytyy sanoa että jos tällä mallilla näitä kielikuvia lähdetään tämän keltaisen kirjan mukaan hakemaan niin kyllä siinä jää simo frangenkin kakkoseksi

kyllä sydäntä lämmittää että keskusta nyt on huolissaan opettajakoulutuksen tilasta sen jälkeen kun kainuun opettajakoulutuslaitos lakkautettiin

ja tosiaan mitä tulee tähän vaihtoehtobudjettiin se syy minkä takia sitä tässä nyt on perätty on se että kun edustaja komi täällä vaati useiden miljoonien kymmenien jopa satojen miljoonien menolisäyksiä ja vähän aikaa aikaisemmin edustaja kääriäinen täällä lupasi pienempää velanottoa niin olisi hyvä saada edes se linja mikä tulee olemaan teidän vaihtoehtobudjettinne talouspoliittinen iso linja

se olisi luulen kansalaisten kannalta rehellisempää keskustelua tässä vaiheessa

se ei kyllä ainakaan vantaalaisen demokratian kannalta olisi hirveän hyvä

vaikka unohdettaisiinkin tämä demokratiagäppi tässä niin se asiallinen ongelma tässä teidän mallissanne on se että jatkossa me emme enää pärjää sillä että me hoidamme vain sairauksia vaan meidän pitää ennaltaehkäistä sairauksia hoitaa terveyttä ja se katkaisee tämän kohtalonyhteyden terveydenhuollon ja muiden kunnan toimintojen välillä

on tietysti selvää että kuntien rahoitusohjelma heikkenee mutta on hyvä että hallitus on pitänyt kiinni siitä mitä hallintovaliokunta on monesti painottanut että kun säädetään uusia tehtäviä niin valtio tulee yli puolella vastaan

tässä on nyt kyllä näkyvissä selkeä ero hallituksen ja opposition linjan välillä

täällä oppositiossa sekä perussuomalaisista että keskustasta on vaadittu sitä että oppisopimuksen osalta nuorilta pitäisi poistaa työehtosopimusten ja työsopimuksen mukainen turva

nyt tämä suomen yrittäjien koulutussopimusmalli siirtää työnantajan vastuun oppilaitokselle ja tälle nuorelle

nyt kyllä edustaja tolppanen ymmärtää huolellisesti väärin tai sitten hän ei ole lukenut oman eduskuntaryhmänsä eriävää mielipidettä sivistysvaliokunnan käsittelyyn

sitten toisekseen kun te äsken juuri sanoitte että aina kun työtä tehdään se pitää tehdä työsopimuksella

nyt te itse ehdotatte perussuomalaiset täällä eriävässä mielipiteessä että nuorilta otettaisiin pois tämä työsopimuksen turva

pyytäisin että ministeri avaisi vielä tätä ajatusta tästä palvelusopimusasetuksen erityisaseman purkamisesta isoilla kaupunkiseuduilla minkä vuoksi

nimittäin tässä raideyhteyksistä käydyssä välikysymyksessä ja tänä syksynä on käynyt ilmi että ministerillä oli valmiutta käyttää omistajaohjausta tässä vrn velvoiteliikenteen lisäämisessä nyt niille lakkautettaville alueille

arvoisa ministeri maakunnissa kysytään ja kysyn nyt teiltä oletteko valmiita hallituksessa käyttämään omistajaohjausta tarvittaessa myös kotimaan lentoliikenneyhteyksien turvaamiseksi